helsinki vantaan lentoaseman pohjoispuolisen maankäytön kehittyminen lähitulevaisuudessa lisää poikittaisyhteyden tarvetta

esimerkiksi omassa kunnassani kun teimme kuntabudjettia emme nostaneet kunnallisveroäyriä emmekä nostaneet kiinteistöveroa

arvoisa puhemies

meillä ovat kumminkin kiinteistöveroprosentit siellä alahaarukassa ja samoin kunnallisvero on keskivertoa alhaisempi

me sosialidemokraatit esitämme että tilaajavastuulaki pitää uudistaa niin että pääurakoitsija vastaa koko hankintaketjun toiminnasta

erityiskustannukset vaikuttaisivat jatkossa kaikkien vammaisetuuksien määrään korottavasti

tämä on äärettömän hyvä lakiesitys kaiken kaikkiaan laaja

sosiaali ja terveysvaliokunnassa sitten perehdymme tähän perusteellisemmin

kiitos lakiesityksestä ministeri rädylle

jäin miettimään niitä hallituksen suorittamia päämäärätietoisia ja jatkuvia toimenpiteitä harmaan talouden kitkemiseksi ja mietin niitä vieläkin

mietin aivan samaa asiaa kuin edustaja tölli ja tulin siihen tulokseen että kun ministeri on luvannut että kuntien pakkoliitoksia ei tehdä niin silloin täytyy olla hyviä porkkanoita jotta saadaan kuntia yhdistymään vapaaehtoisesti

arvoisa puhemies

olemme vastustaneet hallituksen tiukkaa tuottavuusohjelmaa muun muassa sen vuoksi että se on vähentänyt työsuojeluviranomaisten mahdollisuuksia tehdä riittävästi työpaikkatarkastuksia

työsuojelun tehtävät ovat laajentuneet työolosuhteiden ja työsuhteen ehtojen valvonnasta muun muassa tilaajavastuulain ja ulkomaalaislain valvontaan

sen vuoksi työsuojeluviranomaisten merkitys harmaata taloutta torjuvassa viranomaisverkostossa on kasvanut ja se on erityisesti ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyvän valvonnan vuoksi nykyisellään hyvin merkittävä

työ ja tasa arvovaliokunta on painottanut että tehokasta valvontaa varten valvontaviranomaisilla tulee olla laajat valtuudet tietojen saantiin toisilta viranomaisilta omien tehtäviensä suorittamiseksi

valiokunta esitti että selvitetään tunnistekorttiin lisättävän veronumeron käyttömahdollisuudet ja että järjestelmä otettaisiin käyttöön mahdollisimman pikaisesti

suomalaisille valtakunnallisille työntekijäjärjestöille on säädettävä oikeus ajaa kannetta työtuomioistuimessa asianomaisen työntekijän puolesta myös ilman tämän nimen omista

kiitoksia ministereille erittäin hyvästä esityksestä

täytyy sanoa että sosiaali ja terveysministeriön ala sisältää paljon hyviä asioita

näen erittäin tärkeänä että terveyskeskuksien voimavaroja vahvistetaan ja ihmiset pääsevät siihen kunnalliseen terveydenhuoltoon saavat lääkärille ajan silloin kun tarvetta on

se on ollut äärettömän hyvä ohjelma ja kehittänyt hyvin sosiaali ja terveydenhuollon palveluita

sitten olisin vielä kysynyt kun tällä hetkellä nykyiset päihdepalvelut eivät tavoita alkoholisoituneita työssäkäyviä naisia palvelut kohdistuvat nykyisin niihin ihmisiin joilla jo on häiriökäyttäytymistä ja moninaisia ongelmia mutta vielä nämä työssäkäyvät naisihmiset jäävät huomiotta ja ilman päihdekuntoutusta

onko sitä tilannetta mahdollisuus parantaa

arvoisa puhemies

kyllähän tämä tietysti hyvin herkästi lääkäreitten puolella herättää vastustusta

se on ilman muuta selvä asia ja jollain tavalla ymmärrettäväkin että jos hoitajat heidän tontilleen nyt ovat tulossa niin sitä aina miettii menettääkö siinä mitään tai onko se sitten enää turvallista potilaiden kannalta

mutta jos miettii tämänhetkistä tilannetta miten meillä ikäihmisiä vanhuksia lääkitään siinä eivät ole missään nimessä terveydenhuollon ammattilaiset millään tavalla osallisena tähän ongelmaan että he käyvät useasti lääkärissä käyvät eri lääkäreillä ja aina tulee uusia lääkkeitä

harvoin kukaan lääkäri pysähtyy miettimään sitä vanhuksen kokonaislääkitystä ja sitten tämä liiallinen lääkitys heikentää ilmiselvästi tämän vanhuksen hyvinvointia ja elämisen mahdollisuuksia

minä olen samaa mieltä että on hyvä jos se asetus nähdään ja päästään siihen tutustumaan ja katsomaan mitä lääkkeitä tässä terveydenhuollon ammattilaisten on mahdollisuus sitten määrätä

mutta täytyy sen verran sanoa että terveydenhuollon ammattilaiset ovat hyvin koulutettuja ja heillä on niin hyvä se tuntemus mitä he osaavat ja mitä eivät osaa ja harvoin tapahtuu mitään semmoisia väärinkäytöksiä että hoitajat ylittäisivät oman osaamisen toimivaltuudet

kyllä siitä ollaan hyvin herkkiä ja hyvin tietoisia mitkä ne tiedot ja taidot ovat

hyvä tämä esitys on ja toivon että se saadaan täällä meillä suomessakin käytäntöön

muista maista ei ole ainakaan kuulunut mitään negatiivista palautetta

arvoisa puhemies

markka oli pieni ja epävakaa valuutta

monet taloustieteilijät arvioivat että eurosta eroamisesta syntyvät haitat olisivat huomattavasti suuremmat kuin eroamisesta syntyvät hyödyt ja myös valtaosa kansalaisista kannattaa yhteisvaluuttaa

suomi on osa euroaluetta ja meidän tulisi ohjata voimavaramme kriisin ratkaisuun ja vahvemman ja kilpailukykyisemmän euroopan rakentamiseen ja toivon että myös perussuomalaiset osallistuvat tähän

puolen vuoden aikana monet omakotiliiton jäsenjärjestöt toimivat aktiivisesti jotta kansalaisaloitteen allekirjoittajia olisi riittävästi ja aloite etenisi eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies

valiokunta järjesti asiasta laajan kuulemistilaisuuden ja paikalla oli energia asioiden asiantuntijoita

kansallispuiston perustamisella suojellaan metsiä kallioita soita sekä perinneympäristöksi luonnehdittavia alueita niin sanotulla sipoonkorven ydinalueella

tässä suhteessa perustettava sipoonkorven kansallispuisto täydentää espoon nuuksion kansallispuiston ja kirkkonummella sijaitsevan meikonsalon luonnonsuojelualueen sekä eräiden muiden pienempien suojelualueiden muodostamaa pääkaupunkiseudun viherkehää

valiokunta on kuitenkin samaa mieltä kansalaisaloitteen kanssa siitä että energiatodistuksen tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen edullinen ja helposti ymmärrettävä

ajatus siitä että tällä hallituksen esityksellä lisätään pienvuokra asuntotuotantoa on erittäin miellyttävä

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

valiokunta toteaa että energiatodistusta tulee muuttaa jotta sen käyttökelpoisuus ja ymmärrettävyys paranevat ja sillä voidaan saavuttaa tavoitteeksi asetetut ympäristöhyödyt

jos ottaa nyt esimerkin diabetespotilaasta niin siinähän on järkevää tämä meidän terveydenhuoltomme

se että näitä osakeyhtiömuotoisia vuokrapientaloja tuotettaisiin ja lähinnä lähdettäisiin siitä että niitä tulisi helsingin seudulle

mutta uskon kun tähän neuvottelukunta kumminkin perustetaan että he pystyvät hyvin miettimään sen sopivan rakentamistyylin ja huomioimaan myös kansallispuiston läheisyyden

se ei ole mitään ex tempore työtä vaan jokaiselle diabetespotilaalle joka käy terveyskeskuksessa on ihan järjestelmällisesti tehty suunnitelma milloin käy lääkärin vastaanotolla milloin käy diabeteshoitajan vastaanotolla ynnä muuta

arvoisa puhemies

erittäin tärkeä asia mihin valiokunnassa kiinnitettiin huomiota oli se että etusijalle asukasvalinnassa pitää edelleen asettaa asunnottomat ja muut kiireellisessä asunnontarpeessa olevat

toisaalta se on aika haasteellista ja myös mielenkiintoinen tuleva uusi asuinalue

omakotiliitto kannattaa ympäristövaliokunnan ehdotusta siitä että eduskunta edellyttäisi hallitukselta kiireellisesti toimenpiteitä energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi ja aloitteellisuutta direktiivin tarkistamiseksi

nyt kun siinä on se hoitopolku niin sopii ihan hyvin että lääkärin kanssa sovitaan niin kuin tälläkin hetkellä se hoitopolkuttänyt tietylle potilaalle sovitaan koska on laboratoriokokeet sovitaan lääkityksestä sovitaan kontrolli diabeteshoitajan luona sovitaan verenpaineitten mittaukset verensokerin mittaukset ynnä muuta

mikäli näillä vuokralaisilla on halua heillä on mahdollisuus sitten kun ovat kaksi vuotta asuneet vuokralla lunastaa asunto omaksi

mutta täytyy kehua kyllä että nämä kaksi kansallispuistoa niin sipoonkorpi kuin myös päätös tulevasta kansallispuistosta ovat hyviä asioita

on erittäin hyvä asia että ministeri viitanen on todennut suomen vievän päättäväisesti eteenpäin sitä että euroopan unioni muuttaisi direktiiviään johon suomen laki pohjautuu

kuulemma kirje omakotitalojen energiatodistusten vapaaehtoisuudesta on jo brysseliin lähtenyt

mutta täytyy muistaa tässä vaiheessa myös että tehtiin erittäin huono päätös kun hallitus päätti että pallas alueelle voidaan rakentaa kansallispuistoon hotelli

siellä oli saksalainen rouva joka asuu nykyisin suomessa

tämä on ihan järkevää toimintaa mutta se pitää suunnitella eikä ottaa turhia ennakkoluuloja ja pelkoja että kaikki menee mönkään

hän toimii matkaoppaana tuo saksalaisia vieraita suomeen ja valitteli kovasti sitä että pallas pilataan kun sinne hotelli rakennetaan

rouva puhemies

arvoisa puhemies

päiväkotien ryhmäkoosta on puhuttu vuosia mutta mitään todellisia parannuksia ei ole näköpiirissä

mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy jotta päivähoidon ryhmäkokoja pienennetään ja uudet määräykset ryhmien koosta ja kasvatustehtävissä olevan henkilökunnan pätevyysvaatimuksista olisivat nykyistä sitovampia eli antaa varhaiskasvatuslain

arvoisa rouva puhemies

kyllönen kaimani tuolta sivulta huuteli että ei varmasti sitten hoitohenkilökunta tätä laajennettua työnkuvaa ilmaiseksi tee

tavallaan jos tulee lisäkuluja niin niitä on mahdollisuus sitten myös kattaa näillä asiakasmaksuilla

tuomioiden vertailu on muun muassa tapausten erilaisuuden ja salassapitovelvollisuuden takia vaikeaa eikä yhtenäistä rangaistuskäytäntöä ole syntynyt

siihen liittyy myös se että mikäli kunnat toteuttavat tämän aiesopimuksen vuokra asuntotuotannon ja omistusasuntotuotannon lisärakentamisesta niin siinä vaiheessa myös valtio tulee rahoittamaan sitä infraa niihin kuntiin

nyt on käynyt kumminkin niin että asuntoministeriöllä ei ole rahaa

ymmärrys ja todellisuus voivat nousta esille vasta aikuisiässä ja ilmetä esimerkiksi psyykkisinä ongelmina ja vaikeutena muodostaa ihmissuhteita

sitä on kovisteltu mutta ei sitä ei saa yksittäinen kunta vaan kaikkien alueitten kuntien pitäisi noudattaa tätä samaa sopimusta ja tiedetään että kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuuksia ihan maapoliittisista syistä saada niin paljon tonttimaata asuntorakentamiseen

toivotaan että tämä on juuri niin hyvä esitys kuin tässä tällä hetkellä on ettei siihen tule sitä pientä muttaa että asukasvalinta on kumminkin niin että katsotaan semmoiset henkilöt joilla on todennäköisesti mahdollisuus kahden vuoden jälkeen vasta

seksuaalirikosten väheneminen säästäisi uhrien kärsimystä sekä vähentäisi pitkällä tähtäimellä myös yhteiskunnalle muun muassa uhrien hoidosta syntyvien kustannusten määrää

arvoisa puhemies

mielestäni on erittäin tärkeää että lainsäädännön keinoin pyritään tiukentamaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja näin suojelemaan lasten oikeuksia elämään ja kehittymiseen

arvoisa puhemies

kuten tiedämme viime vuosina maailmantalouden ja euroalueen ongelmat maamme heikentynyt kilpailukyky sekä teollisuuden rakennemuutokset ovat asettaneet haasteita suomen taloudelle

myös tilastot maamme väestöstä kertovat karua todellisuutta

arvoisa puhemies

tästä ovat todisteena sosialidemokraattien johdolla saavutetut kolme tärkeää tavoitetta rahoitus ja velkakriisin hoidossa

tuusulan voimakkaan väestönkasvun seurauksena alueen maankäytön kehittämisedellytyksiä on tuettava ja liikenneverkkoa parannettava ruuhkien vähentämiseksi

nyt hallitus on päätöksillään lisännyt lähinnä hyvätuloisten luottamusta ja ostovoimaa

sopeutusohjelman osana suoritetaan velkajärjestely yksityisille sijoittajille

arvoisa puhemies

sata komiteaan ovat unohtuneet ne uudistukset jotka parantaisivat pienituloisten ihmisten luottamusta ja ostovoimaa esimerkiksi työmarkkina ja asumistuen korotukset

kreikan ensimmäisen tukipaketin yhteydessä sijoittajavastuu ei sen sijaan toteutunut vaikka me sosialidemokraatit sitä jo tuolloin vaadimme

haluamme suunnitella ja ennakoida tulevia tapahtumia

julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä

omassa elämässämme ja yhteiskunnallisessa toiminnassa haluamme luoda tavoitteita ja rakentaa polkuja joita myöten suunnitelmat toteutuvat

haluamme varmasti jokainen elämäämme turvallisuutta